voi ihan avoimesti todeta senkin että asiaa on varmasti auttanut se että myöskin oppositio on ymmärtänyt hyvin ilmastopolitiikan tärkeyden ja tästä voi antaa oppositiolle aivan vilpittömän kiitoksen

arvoisa puhemies

tämä aloite on tärkeä niin palveluiden tasapuolisen saatavuuden kuin kunniakansalaistemme arvokkaan vanhuuden kannalta ja kiitoksia uusmaalaisille sotainvalidijärjestöjen aktiiveille aloitteellisuudesta tässä asiassa

vain sen vuoksi saamme elää nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassamme

todella energiamarkkinaviraston tehtävähän se on näitä valvoa

nämä ihmiset ovat oman terveytensä uhalla puolustaneet maatamme ja samalla totta kai kaikki kunnianosoitukseni myöskin kaikille muille tuon ajan sukupolville ja taisteluihin osallistuneille tai muutoin maatamme puolustaneille mutta sotainvalideista kun puhutaan niin nämä ihmiset ovat saaneet paitsi henkisiä niin myös fyysisiä vammoja

jos oikein muistan tämän niin kyllähän se melkoisen hyvä tuotto kuitenkin on jos se siinä suuruusluokassa on ja luulenpa muistavani tämän ihan oikein

valtio maksaa sodassa vammautuneille elinkorkoa jonka suuruus määräytyy vamman tai haitta asteen mukaan

siltä on

ne on jatkotyössä syytä huomioida

toisaalta kyllä korvaan tarttuivat nuo hemmilänkin sanat aivan hyvin ja monista syistä

ei tämä joukkoliikennelainsäädäntö varsinkaan se miten se käytännössä toimii sitten kentällä vielä valmiiksi tälläkään lakimuutoksella tule vaan taitaa jäädä tehtävää vielä seuraavallekin eduskunnalle

ne todella muodostavat tuosta sähkölaskusta suuren usein suurimman osan

se olisi väistämättä keinotekoinen raja ja se kyllä omalta osaltaan olisi myöskin luomassa sekaannusta aluehallintoon

kyllä se haluaa kovan tuoton mahdollisimman kovan tuoton sille sijoitukselleen ja senhän tietysti loppupeleissä maksavat kuluttajat

myöskin maakuntahengen kannalta olisi ongelmallista lähteä uuttamaata pilkkomaan jollakin tavalla

se tiedetään että meillä täällä asuu paljon väkeä ja yhteistyö siitä huolimatta on koko lailla hyvää ei ole mitään voimakasta vastakkainasettelua vaikkapa länsi ja itä uudenmaan välillä

eli oikeastaan perusviestini tässä nyt on se kun olen kuullut tässä keskustelussa kaikuja siitä että uusimaa pitäisi nyt panna säpäleiksi niin perusviestini on se että uudenmaan vaalipiiri on ihan toimiva vaalipiiri eikä sitä pidä lähteä rikkomaan

mielestäni sotainvalidien korvauksille ja haitta asteluokituksille tulisi tehdä tarkistus

ei tarvitse kauas mennä helsingistä niin joukkoliikenneyhteydet ovat aika matalalla tasolla vaikka sinällään väestöä luulisi olevan ja väestöä onkin paljon mutta siitä huolimatta emme ole lainsäädännöllä emmekä markkinoiden toimintaa edistämällä emmekä muillakaan keinoin saaneet turvattua riittäviä joukkoliikenneyhteyksiä

poliisihallintoa ollaan uudistamassa jo kolmatta kertaa lyhyen ajan sisään vaikka edellistenkään uudistusten vaikutuksista ja tehosta ei ole vielä täyttä tietoa

arvoisa puhemies

se on tähän asti hoitanut aktiivisesti tieliikenteen valvontaa ja ohjausta raskaan kaluston valvontaa lentoasemilla vaadittavaa poliisitoimintaa ja koulutustehtäviä

se on toiminut notkeasti ja jouhevasti liikuteltavana poliisireservinä ja sen eri yksiköt tukevat paikallispoliisin toimintaa suurten tapahtumien yhteydessä järjestyksenvalvonnassa ja turvallisuuden takaamisessa

on siis tunnustettava että liikkuva poliisi hoitaa tällä hetkellä monia erityistehtäviä jotka on hoidettava oli poliisin rakenteellinen malli sitten mikä tahansa

pahimmillaan ne johtavat siihen että sotainvalideille tarkoitetuissa erityislaitoksissa on tyhjiä paikkoja samanaikaisesti kun laitosten ulkopuolella on sotainvalideja vailla tarvitsemaansa hoitoa

sitten arvoisa puhemies voidaankin pohtia sitä tulevatko edellä mainitut tehtävät tehokkaasti hoidettua ja samalla säästöjä synnyttäen mikäli liikkuva poliisi lakkautetaan ja siirretään paikallispoliisilaitosten yhteyteen

arvoisa puhemies

nyt on kyse ihmisistä joiden tulisi olla kaiken keskiössä

monet näistä maamme itsenäisyytemme puolesta taistelleista tarvitsevat korkean ikänsä vuoksi esimerkiksi erimuotoisia avopalveluita jatkaakseen kotona asumista itsenäisesti

esimerkiksi liikenteenvalvonnassa passiivinen partioajo maanteillä on aivan eri kaliiberia aktiivisen ja asiakaskontakteja sisältävän valvonnan kanssa

arvoisa puhemies

nämä ihmiset ovat maksaneet korkean hinnan suomen itsenäisyydestä

monille heistä on tärkeää saada asua kotona

samoin on hankala kuvitella miten esimerkiksi helsinki vantaan lentokentällä vaadittava poliisitoiminta tehostuisi mikäli tehtävien hoitaminen siirrettäisiin liikkuvalta poliisilta itä uudenmaan poliisilaitokselle

tällaisessa tilanteessa on enemmän kuin todennäköistä että resurssit suuntautuisivat poispäin lentokentältä paikkaamaan paikallispoliisin resurssipulaa eikä toisinpäin

vaikka lääketieteellisesti määritelty haitta aste olisi alhainen ei se poista avuntarvetta ja sen antamisen velvollisuutta

helsinki vantaan kehittäminen ja turvallisuus on elintärkeä koko suomen ilmailualaa ajatellen joten tätä kysymystä ei voi ohittaa olan kohautuksella siinäkään suhteessa

sehän olisi kuluttajan kannalta muutoin iloinen asia mutta todella se kustannuspaine tällä esityksellä on aika kova

ylipäätään se ratkaisu halutaanko järjestää kansanäänestyksiä vaiko ei joka tapauksessa pysyy kunnassa enkä minäkään halua että kansanäänestyksiä lähdetään viikoittain tai kuukausittain tai edes vuosittain järjestämään vaan perusteellisen harkinnan jälkeen

tuosta hyvänä esimerkkinä edustaja pakkasen juuri käyttämä puheenvuoro eikä puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja karinkaan puheenvuoro huono ollut

käytännössä taitaa olla niin että helsingin kaupungin alueella verkko on kaapeloitu niin että täällä ei tarvitse siihen enää kovin paljon panostaa mutta melkein kaikkialla muualla sitten kehä kolmosen ulkopuolisessa suomessa täytyy aika isoja investointeja tehdä

toivon kollegoilta tukea tälle aloitteelle ja kannustan valiokuntaa myöskin tarttumaan tähän ja maan hallitusta liikkumaan asiassa mitä pikemmin sen parempi

no niitä pitää osin tehdä joka tapauksessa koska vanha verkko on vanhentunut mutta varmaan olisi järkevää että talousvaliokunnassa katsottaisiin voisiko ehkä pikkasen lisää joustoa saada siihen esitykseen vielä jolloin voitaisiin parantaa huoltovarmuutta mutta se ei aiheuttaisi niin kovaa kustannuspainetta siirtomaksuihin

nykylainsäädännön mukaan se ei ole mahdollista ja tämä lakiesitys jos se hyväksytään mahdollistaisi sen ja käytännössä sitten säästäisi varmaankin kymmeniä tai satojatuhansia euroja kunnallisen kansanäänestyksen kuluja silloin kun semmoinen halutaan järjestää kunnan koosta riippuen

meiltä on aika ajoin kyselty kannatatko ilmastolakia vai vastustatko sitä

se on varmasti harkitsemisen arvoinen asia joskin täytyy sanoa että siinä täytyy kyllä jonkun verran elää ajassa miten mennään eteenpäin koska vuosi sitten kun hallitusohjelma tehtiin ei ehkä ollut näkymää siitä että aika paljon tarvetta tässä tulee olemaan

kun taas tarkastellaan säästöpuolta on selvää että säästöjen tulisi olla hyvin merkittävät jotta toiminnan laatuun aiheutuvat aukot saataisiin paikattua

konkretiaa olisin kyllä joiltakin osin toivonut enemmän tai ihan konkreettisia päätöksiä maan hallitukseltakin vaikkapa sen suhteen miten voitaisiin vähentää kivihiilen käyttöä suomessa joka on aivan liian korkealla tasolla tai miten voitaisiin edistää uusiutuvien energialähteitten käyttöä näillä päätöksillä olisi ihan heti vaikutusta ilmastopolitiikkaan tai miten voitaisiin edistää vaikkapa sähköautojen käyttöä

nyt on tämä ranskan avunpyyntö ja erbil operaatio

itäisen ja keskustelua ei

varmaan tulee joitakin lisääkin kuten tuo aikaisemmin mainitsemani libanonin operaation vahvistaminen se voi hyvinkin tulla pian eteen

esityksessä olevat säästöt on kuitenkin arvioitu ylioptimistisesti

yleiskeskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

koska keskustelu siirtyy pois ja engel

edustaja mäkelän innoittamana vielä lyhyt kommentti ja vielä ministerillekin suoraan sanoen se viesti että kun uudenmaan vaalipiirissä ei itsessään koeta ongelmaa nykyisen vaalipiirin toimivuuden suhteen vaan päinvastoin sitä halutaan puolustaa esimerkiksi uudenmaan kansanedustajat ovat tästä varsin yksituumaisia että se on aivan hyvä ja toimiva vaalipiiri niin ei sitä pidä lähteä rikkomaan

eli lakialoitteessani esitän että neuvoa antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annettua lakia muutettaisiin

meillä täytyy olla valmius ja tarvittaessa myöskin resurssit sitten toimia sen mukaisesti jotta meillä tämä tärkeä rauhanturvaamisen hyvä maine säilyy ja voimme omalta pieneltä osaltamme auttaa maailman kriiseissä

keskustelu siirtyi pois köyhtymistä estävällä yhteisellä kun edustajisto meilläkin

luulenpa että olisi

täytyy katsoa kun tutustutaan tähän valiokuntatyössä mutta kovasti kannustaisin hallitusta vielä näihin ihan oikeisiin päätöksiin joilla nopeasti voitaisiin vähentää ilmastopäästöjä edistää uusiutuvia ajaa kivihiiltä alas

paljon kannattavampaa olisi keskittää kaikki liikenteenvalvonta liikkuvalle poliisille kuten suomen poliisijärjestöjen liitto on useaan otteeseen ehdottanut sen sijaan että liikkuva poliisi lakkautettaisiin

voimassa olevan lain mukaan neuvoa antavaa kunnallista kansanäänestystä ei voida järjestää valtiollisten vaalien yhteydessä

silloin ei ollut kyse absoluuttisesta tiedosta vaan kysymys oli myöskin arvostuksista eli siitä haluttiinko vaikkapa arvostaa kulttuurimaisemaa joka siinä vieressä sijaitsi tuusulan rantatietä kenties ympäristöarvoja vai haluttiinko arvostaa liikenteen sujuvuutta

tällöin se saisi keskittyä osaamisensa ydinalueeseen ja kehittää suomen liikenneturvallisuutta kun taas paikallispoliisi voisi käyttää vapautuvat resurssit muihin tehtäviin

jos otetaan nyt vaikka tuo edustaja mäkelä joka asuu nurmijärvellä ja itse asun tuusulassa meillä on hyvin tiivis yhteistyö tuon alueen asioiden yhdessä hoitamiseksi

haluamme talouskuria eurooppaan mutta ylisuurille vakausmekanismeille sanomme ei sanomme ei suomen vastuiden ja riskien kasvattamiselle ja ei isojen velkamaiden kuten espanjan ja italian rahoittamiselle yhteisvastuullisesti vakausmekanismien kautta

tähän tilanteeseen mielestäni tämä kunnallinen neuvoa antava kansanäänestys sopi varsin hyvin ja oli ihan tyylikästä että sen äänestyksen tulosta myöskin on sittemmin noudatettu

on ollut esillä malli jossa uusimaa jaettaisiin itä ja länsi uuteenmaahan ja luultavasti sitten viiva saattaisi tulla vaikkapa meidän kuntiemme välille nurmijärven ja tuusulan välille

täytyy myös todeta että kyllähän tämä pysyvä vakausmekanismi joka meillä on tänään pöydällä tämä evm on hyvin erilainen kuin se mitä pari vuotta sitten hahmoteltiin kun periaatepäätöstä sen rakentamisesta tehtiin keskustan hallituskaudella

nurmijärvi ja tuusula kuuluvat samaan kuntayhteistyöhön samaan seutukuntaan käytännössä samaan kuuma kuntayhteistyöhön ovat naapureita ja on paljon yhteistoimintaa

koska sekaannuksen tai häiriön vaaraa ei mielestäni ole nykyinen äänestyksien yhdistämiset kieltävä lainsäädäntö ei ole ajanmukainen

keskusta ei hyväksy evmn toimintamuotoja jotka vievät kohti uusia yhteisvastuulla olevia finanssipoliittisia toimenpiteitä kuten pankkien pääomittamista tai operointia jälkimarkkinoilla

olen tyytyväinen siihen että alkuperäinen kiistelty haja asutusalueiden jätevesiasetus tullaan kumoamaan ja korvaamaan uudella lainsäädännöllä ja asetuksella

nykylaki kieltää sen että vaikkapa presidentinvaalien tai eduskuntavaalien yhteydessä olisi kunnallinen kansanäänestys ja tämä lakialoite jos se hyväksyttäisiin mahdollistaisi sen

luulen että se nostaisi molempien vaalien äänestysaktiivisuutta sekä tämän valtiollisen vaalin että paikallisen vaalin äänestysaktiivisuutta

ylipäätänsä näitten eurooppalaisten kriisien ehkäisyssä ja hoidossa ja ratkaisuissa on tärkeää että on parlamentaarisia keskusteluyhteyksiä ja euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on kyllä niistä mielestäni ihan tärkeimpien joukossa